arvoisa puhemies

virkkunen nosti esille nämä puolustusvoimissa muutama vuosi sitten tehdyt varsin kovat säästötoimenpiteet jotka nyt kuitenkin tämän hallituksen tultua valtaan varsin nopeasti korjattiin

kysyisin ministeriltä onko nyt saavutettu se taso jolla tulevaisuudessa pitää pysyä vai olisiko tarvetta vielä petrata tuostakin

lisäksi haluaisin kysyä sitä aiheuttivatko nämä edellisen hallituksen tekemät säästöt jotain sellaista haittaa joka näkyisi esimerkiksi nyt taikka pidempäänkin esimerkiksi jonkin ikäluokan putoamisena reserviläiskoulutusjärjestelmän piiristä pois

mutta kyllä minun mielestäni valtuusto on paljon demokraattisempi paikka päättää sosiaalitoimen kysymyksistä ja terveydenhuollosta kuin semmoinen monitoimikuntayhtymä jossa kuntaa edustaa yksi taikka kaksi ihmistä

tiedän että se on näihin kuntavaaleihin asti keskustalle hyvin käynyt kun sinne yleensä on kaikista kunnista valittu toisena keskustalainen ja toisena sitten ehkä joku muu jostain muusta puolueesta mutta näyttää siltä että perussuomalaiset vavisuttavat tätäkin paikkaa ja ottavat näitä kuntayhtymäpaikkoja itselleen

arvoisa rouva puhemies

tein tuossa puheessani äsken virheen ja haluan sen oikaista pöytäkirjaan

tänä vuonna helsingissä oli haettu yhteinen poikkeuslupa eli näin helsinkiläiset kampaamoliikkeet voivat tehdä ilman tuota yksittäisen luvan hakemista näitä kampauksia

en tiedä miten sitten muualla

mutta onneksi tämä laki on nyt etenemässä ja ensi vuonna ympäri suomen voidaan tehdä niitä kauniita kampauksia ilman näitä monimutkaisia lapin virkamieheltä haettavia poikkeuslupia

nyt sosiaali ja terveysministeriön puolella olisi vielä hieman työtä jäljellä ja toivoisin että te arvoisa sosiaali ja terveysministeri mäntylä ottaisitte tämän nyt kaiken muuan ison työnne rinnalla hoidettavaksi kuntoon sillä on daeshin uhka ja nämä operaatiot menevät entistä vaarallisemmiksi ja tämän turvan pitää olla kunnossa

arvoisa puhemies

kataja tuossa totesi tässä kirjassa todetaan että kriminaalipolitiikassa tavoitteena on rikollisuuden vähentäminen ja erityisesti painotetaan naisiin ja lapsiin kohdistuvan väkivallan sekä uusintarikollisuuden vähentämistä

niitä on pystytty jonkin verran vähentämään mutta edelleen tämänkin budjetin jälkeen hämeenlinnan naisvankilassa hoidetaan lapsia sellaisissa selleissä joissa on ainoastaan paljut käytössä

eikö arvoisa ministeri olisi aika laittaa tämä naisvankilan tilanne nyt kuntoon ja antaa perhettään siellä pitäville kohtuulliset olosuhteet tämän vankilaelämänkin ajalle

eduskunnassa käytiin jokin aika sitten aika laaja ja värikäs keskustelu vankien tarkkailuhaalareista jotka kiellettiin sen takia että vankeuslaki ei tunne haalareita ja ne loukkaavat vankien perusoikeuksia

siellä on paljon vankeja jotka pakotetaan huumeiden salakuljettamiseen ja tarkkailuhaalarit olisivat heille keino päästä siitä tuskasta

kun sitä ei ole kielletty laissa niin sitä ei voitu myöskään kieltää ateneumin omissa säännöissä ja olen kyllä edustaja zyskowiczin kanssa samaa mieltä että luulisi näin että tällaisessa paikassa sisään mennessä hyväksytään tietyt pelisäännöt millä tavalla siellä käyttäydytään ja mitä siellä saa tehdä

kysyisin oikeastaan oikeusasiamieheltä voidaanko tehdä tällaisia sääntöjä joita ei löydy laista noin yleisestikään

se on totta että kunnissa ovat tiukat ajat edessä ja sen takia rakenteita pitääkin uskaltaa nyt uudistaa ennen muuta niin että pystymme turvaamaan lähipalvelut ja lähidemokratian tulevaisuudessa

meillähän hieman vastaava tilanne oli pellon kunnassa jossa opettaja koulun rehtori tarja konola jokinen kielsi kännyköiden käytön koulussa

siihen ei tietääkseni oikeusasiamies ole ainakaan vielä puuttunut mutta oajn kehittämispäällikkö nina lahtinen sen sijaan puuttui

hän totesi että kännykkää ei ole luokiteltu vaaralliseksi esineeksi ja laki ei kiellä sen hallussapitoa yksittäisen koulun säännöt eivät saa olla ristiriidassa lain kanssa

tuntuu siltä että sellainen maalaisjärki on tässä maassa pikkuhiljaa hukattu ja jokainen asia täytyisi joko kieltää lailla taikka sallia lailla

tämä on minun mielestäni vähän huolestuttava kehityssuunta

arvoisa puhemies

mutta siinä menisi monen suomalaisen työpaikka ja monen suomalaisen yöunet kyllä sen myötä jos eurooppa nyt ajautuisi vapaaseen pudotukseen ja laskisimme espanjan kreikan ja muut maat tässä tilanteessa konkurssiin

arvoisa puhemies

rikoksesta pitää seurata aina rangaistus

näin suomessa tällä hetkellä ei ole

itse oikeastaan kaipaan tässä keskustelussa myös sitä että nyt olemme kerta toisensa jälkeen sammuttamassa yksittäisiä tulipaloja ja itse toivon että pian euroopassa etsitään myös niitä ratkaisuja joilla voidaan aidosti estää tulevaisuudessa näitä valuvioista johtuvia ongelmia

välinpitämättömät taparikolliset voivat näpistellä joutumatta siitä vastuuseen

koska tuo laki saadaan eduskuntaan ja koska se saadaan tänne niin että nämäkin joutuvat vastuuseen teoistaan ja kaupat ja me rehelliset kaupan asiakkaat emme joudu maksamaan heidän varastamia tavaroita

arvoisa puhemies

seuratoiminnassa vapaaehtoistyössä rikostaustojen selvittäminen on vapaaehtoista tällä hetkellä ja nyt näyttää siltä että sitä mahdollisuutta ei käytetä

sen verran tähän täytyy nyt vastauspuheenvuoroa ottaa kun esille otettiin tämä maamiinakysymys

kuitenkin uutiset kertovat koko ajan että löytyy valmentajia jotka käyttävät valmennettavia tyttöjä tai poikia hyväksi seksuaalisesti

oletteko te valmis muuttamaan lakia vielä niin että tämä taustojen selvittäminen tehtäisiin pakolliseksi

on tärkeää että nämä korvaavat hankinnat viedään loppuun nyt siinä laajuudessa ja siinä aikataulussa kuin on sovittu ja ei suomessa olla siitä luopumassa että koko maata puolustetaan

arvoisa puhemies

sitten viimeisenä

meidän itälänsi suuntaisen liikenteen yksi pullonkaula kulkee hollolan ja lahden läpi ja se palvelisi itse asiassa koko suomea itälänsi suuntaisena liikenteenä jos saisimme tämän lahden eteläisen kehätien nyt kuntoon

kysyisin ministeriltä

arvoisa puhemies

nostaisin esille arvokkaan ulkopolitiikan ja sen intressien ja arvojen ristivedon josta nyt on keskusteltu

kysyisin oikeastaan kummaltakin ministeriltä mikä on tilanne euroopan unionissa nyt tämän arvokkaan ulkopolitiikka ajattelun kanssa

muistamme viime kaudelta vielä muun muassa libyan johon moni eu maa oli erittäin läheisissä suhteissa ja myös meidän edellinen pääministerimme istui vielä siellä ylpeänä gaddafin pöydässä ja sen jälkeen on tapahtunut mitä tiedämme

kysyisin sitä onko suomi nyt tiukempi esimerkiksi tekniikan teknologian viennissä en puhu pelkästään aseviennistä vaan muusta teknologiasta verrattuna muihin maihin

olen saanut sellaista tietoa että esimerkiksi saksa ja italia vievät tämmöistä korkeaa teknologiaa maihin joihin suomi ei anna vientilupia ja se muodostaa suomalaisille yrityksille kyllä aika haastavan tilanteen ja haluaisin tietää toimiiko eu tässä yhtenäisenä ja mitä kuuluu tälle eun arvokkaan ulkopolitiikan yhteiselle linjalle ja valmistelulle

arvostettu puhemies

kaupan aukioloajat nousevat aika ajoin säännöllisesti esiin loppiainen seuraavaksi ja itse asiassa ympäri vuoden ihan normaalina arkenakin

itse pidän tätä esitystä ihan kannatettavana vaikka meillä aika lailla kiihkomielisesti ollaan sitä mieltä tietyn porukan joukossa että kieltolailla kaiken kieltämällä päästäisiin tässä parhaaseen tulokseen

yrittäjä ja kauppa kyllä tietävät koska kauppaa kannattaa pitää auki

itse uskon että tämä on hyvä ratkaisu joka nyt tehdään ja uskon paremminkin siihen että alkoholin haitoista keskustelemalla pitämällä niitä esillä niin vaikkapa murrosiässä olevien nuorten kuin vanhempienkin aikuisiässä olevien keskuudessa saadaan parempia tuloksia kuin sillä että kieltäisimme alkoholin olemassaolon mainonnan täyskieltämisellä

minun mielestäni on hyvä tämä suomalainen malli jossa mielikuvamainonta on sen perinteisessä mielessä ollut jo aiemminkin kielletty ja myös ala on toiminut erittäin vastuullisesti tässä

nyt täytyy olla kyllä oman puolueystävän ed

uskon että sillä ja saatavuudella on isompi vaikutus kuin sillä onko mainoksia lehdissä tai televisiossa nykyisellä tavalla

haluan sanoa tuohon edustaja filatovin puheenvuoron loppuun jossa hän viittasi esimerkiksi syöpää sairastaviin tai pitkäaikaissairaisiin että minun mielestäni siihen pitää kyllä löytää sellainen malli että tämäntyyppisessä tilanteessa jokainen hoitopäivä ei voi tietenkään olla yksi erillinen sairauslomapäivä vaan siinä pitää katsoa kokonaisuutta

suomessa ravintolassa nautitaan huomattavan pieni osuus alkoholista ja se olisi siellä paremmin valvottavissa kuin tuontijuomana taikka kaupoista ostettuna

toisaalta myös jos pidämme huolen että suomalainen alkoholi ei ole paljon kovemmin verotettua ja sitä kautta kovempihintaista kuin esimerkiksi virossa pystymme huolehtimaan paremmin alkoholin haitoista

hän halusi varmasti herätellä ennen muuta keskustelua hieman kärjistäen ja hieman provosoidenkin suomalaista yhteiskuntaa käymään keskustelua nimenomaan kouluista

arvostettu puhemies

itse en näe niin että voisimme ajatella kotimaan suomen puolustusta ja kansainvälistä toimintaa toistensa vastakohtina missään tapauksessa

vai onko edustaja niinistö sitä mieltä että esimerkiksi kansainvälinen puuttuminen libyan tilanteeseen taikka afganistanin tilanteeseen ovat olleet vääriä ratkaisuja

se on myös suomen etu kun katsomme minkälaisessa tilanteessa afganistan oli ennen sitä kun länsimaat sinne menivät

siellä ei käynyt oikeastaan kukaan tytöistä koulussa ja se oli hyvin epäinhimillinen maa ennen muuta naisille ja tytöille

nyt siellä käyvät tytöt koulua ja se on jokaisen suomalaisenkin etu että yhä useampi lapsi afganistanissakin saa koulutusta

puolustuspoliittisessa selonteossa tätä rakenneuudistusta linjattiin jo muutama vuosi sitten ja tietysti olisi ollut hyvä että olisimme voineet edetä sen mukaisessa aikataulussa tuossa rakenneuudistuksessa mutta nyt vain yleinen taloustilanne on sellainen että se iskee joka sektorille laajasti tässä yhteiskunnassa

eli todennäköistä on se että joudumme ottamaan käyttöön myös tuon niin sanotun perälautakirjauksen joka tarkoittaa sitä että jos emme tule saavuttamaan tällä hallituskaudella sitä tavoitetta että suomi ei enempää velkaannu niin silloin olemme valmiita lisätoimenpiteisiin ja näyttää siltä että niitä tarvitaan

kun nämä paketin toimenpiteet jotka siis hallituksen toimissa rajautuvat sellaisiin toimenpiteisiin joita voidaan lailla säätää tulivat julkisuuteen niin itse kiinnitin välittömästi huomiota juuri tähän samaan mikä on ollut se ehkä eniten keskustelua aiheuttanut eli sunnuntailisät pyhälisät ylityökorvaukset

meillä suomessa kannetaan euroopan maista yhtä kireimmistä autoveroista pohjoismaiden tanskan ja norjan ohella